no selvä

arvoisa herra puhemies

on mukava aloittaa taas keskustelu puurakentamisesta ja jäin miettimään miten me pystyisimme edesauttamaan jotta nämä hankkeet lähtisivät eteenpäin

mieleeni tuli onko mahdollista ajatella että esimerkiksi jos kunnat toteuttavat julkisia rakennuksia niin että ne toteutetaan puurakentamalla niin olisi mahdollisuus saada pikkuisen enemmän sitä valtionapua jos se toimisi tämmöisenä porkkanana ja jos valtio lähtisi siitä että kaikki uudet rakennukset tehdään vastedes puusta että suunnittelun lähtökohta olisi se

arvoisa puhemies

hallitus suhtautuu hiukan välinpitämättömästi korkeaan työttömyysasteeseen

työllisyysmäärärahojen liian niukka mitoitus merkitsee myös ongelmaa työhallinnossa

jokaiselle nuorelle on taattava hänelle kuuluva yhteiskuntatakuu eli mahdollisuus kolmessa kuukaudessa työttömyyden alkamisesta työ koulutus tai harjoittelupaikkaan

haluamme nuorisotyöttömyyteen nollatoleranssin

pitkäaikaistyöttömien työllistämisen tukemiseksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi heille tulee luoda pitkäkestoisia tuettuja työmahdollisuuksia ja lisätä koulutustoimenpiteitä

myös työttömyysturvan niin sanottujen lisäpäivien parissa oleville on tarjottava tehostetusti työllistämistä edistäviä palveluja kuten sosiaalitupossa on sovittu

nyt työttömyyden ehkäisemistoimissa ollaan aina jäljessä

myös työvoimapoliittiseen koulutukseen ja kuntouttavan työtoiminnan laatuun on panostettava nykyistä enemmän niin että ne todella parantaisivat asiakkaan asemaa työmarkkinoilla

arvoisa puhemies

lisämääräraha tulee käyttää myös pitkäaikaistyöttömien aktivointiin työvoimakoulutukseen ja tukityöllistämiseen

arvoisa puhemies

me olemme monena keväänä todenneet että lisämäärärahaesitystä ei ole tullut te keskuksille ja se on tarkoittanut että ne nuoret joilla ei ole ollut työpaikkaa tai opiskelupaikkaa ovat jääneet tyhjän päälle

lisämäärärahaesitys on tullut sitten syksyllä se on tullut myöhässä ja ennen kuin sitten te toimistot ovat pystyneet ostamaan ja päättämään tulevista toimenpiteistä moni nuori on joutunut odottamaan

eli olen erittäin tyytyväinen ja iloinen siitä että tämä hallitus antoi nyt lisätalousarvion ja määrärahat siihen että te keskuksilla on mahdollisuus huolehtia meidän nuorista jotka muuten jäisivät niin sanotusti tyhjän päälle

tavoitteena pitää olla kumminkin se että jokaisella nuorella elämäntilanteesta huolimatta on positiivisia näkymiä tulevaisuuteen että hän pystyy rakentamaan sitä tulevaa elämäänsä tulevaa uraansa perheen perustamista ja niin edelleen

ja tämä lisätalousarvio nyt on osaltaan viesti siitä että ne nuoret jotka eivät saaneet työ tai opiskelupaikkaa voivat positiivisesti katsoa tulevaisuuteen

meillä ei ole varaa siihen että joku ikäluokka jää niin sanotusti vapaamatkustajaksi ei työllisty

on kumminkin tiedossa että meillä on tulevaisuudessa pulaa hyvistä työntekijöistä ja sen eteen kannattaa tehdä työtä että me saamme mahdollisimman monta ihmistä työllistettyä

pidän erittäin hyvänä että tässä suunnataan lisämäärärahaa myös pitkäaikaistyöttömyyden alentamiseen ja olen erittäin iloinen siitä että niin sanottu tanskan malli tulee joihinkin kuntiin kokeiluun

tanskassa on saatu erittäin hyviä kokemuksia tanskan mallista

ei voi sanoa mitään muuta kuin että tämä oli vaalikentillä semmoinen asia mikä puhutti nuoria mutta myös heidän vanhempiaan ja isovanhempiaan

tämä on yhteiskunnallisesti niin suuri asia että kannattaa kyllä panostaa tähän ja huolehtia siitä että nuoret pääsevät opiskelemaan tai työpaikkaan ja nimenomaan saavat niitä iloisia valoisia näkymiä tulevaisuuteen

on edelleen täysin mahdollista että tukipaketista huolimatta kreikka ajautuu velkojen uudelleenjärjestelyyn

arvoisa herra puhemies

siinä vaiheessa vielä kun puhemiehenä oli niinistö ja ministeri sinnemäki oli paikalla niin esitin ministerille kysymyksen mutta hän ei siihen vastannut mikä johtui varmaan siitä että kun istun aika kaukana niin hän ei varmaan kuullut kysymystäni

työ ja elinkeinoministeriön tuoreessa selvityksessä on tarkasteltu te toimistoissa tehtyjä työhönosoituksia avoinna olevien työpaikkojen ja työnhakijoiden näkökulmasta

mihin toimenpiteisiin ministeriössä aiotaan ryhtyä että kaikki ikäryhmät saisivat te toimistoista palvelua eikä epäilystä ikäsyrjinnästä pääsisi syntymään

täytyy myös tukea ed

tiusasen hyvää aloitetta siitä että ympäristöministeriöön keskitettäisiin kaikki ilmastopolitiikkaan liittyvät asiat

uudellamaalla asuu lähes kolmannes maamme ihmisistä

seurauksena ovat kohtuuttomat työmatkaruuhkat jotka vaikuttavat negatiivisesti alueen vetovoimaisuuteen alueen yritysten toimintamahdollisuuksiin sekä alueella asuvien ihmisten päivittäiseen elämään ja viihtyvyyteen

helsingin alueen liikennejärjestelmän suunnitelmassa kärkihankkeina ovat pienet ja kustannustehokkaat hankkeet joita kutsutaan yhteisnimityksellä kuha hankkeiksi

kolmanneksi tehdään pieniä parannustoimia ja viimeisenä vaihtoehtona suoritetaan isoja laajennuksia ja uusinvestointeja joita myös kasvavalla helsingin seudulla tarvitaan

kuha toimenpiteiden tavoitteena on luoda kestävä liikennejärjestelmä jonka keskiössä ovat jalankulun ja pyöräilyn infrastruktuurin ja joukkoliikenteen kehittäminen

joukkoliikenteen kehittämisen myötä pystytään vähentämään yksittäisiä liikennesuoritteita ja yksityisautoilua mikä tukee myös ilmastopoliittisia tavoitteita

kuha toimenpiteillä lisätään erityisesti seudullisen bussiliikenteen sujuvuutta sekä raideliikenteen luotettavuutta joka on myös hallituksen tavoitteena

rahoituksen nopea toteuttaminen vaatii määrärahan sisällyttämistä helsingin seudun mal aiesopimukseen valtioneuvoston seuraavaan liikennepoliittiseen selontekoon ja valtion talousarvioon

kiireellisiä kuha hankkeita on kuuma kuntien alueella muun muassa halkivahan ja vaunukankaan liikenneympyröiden toteuttaminen koskenmäen liikenneympyrän pikainen laajentaminen oikoradan varren seisakkeen toteuttaminen kellokoskelle ruskeasannan aseman rakentaminen tulevalle kehäradalle sekä kävely ja pyöräteiden rakentaminen

uusi progressiivisesti perittävä vero on oikeudenmukainen ja poistaa vapaamatkustamisen mahdollisuuden

ratkaisun löytyminen oli kovan työn takana

toivon todella että tuleva ohjelma ei sisällä vastaavanlaisia pakkosiirtoja kuin nyt käsittelyssä oleva lääkealan turvallisuus ja kehittämiskeskuksen siirto helsingistä kuopioon

arvoisa puhemies

ministeri sinnemäki sanoi tuossa aiemmin illalla että te keskuksien määrärahoja ei leikata ja tuottavuusohjelmaa ei enää toteuteta ensi vuonna

asiakkaiden kannalta on hyvä että kelan käsittelyajat ovat kääntyneet laskuun tämän vuoden alkupuolella

kansaneläkelaitos rakentaa kauan odotettua terveydenhuollon käyttöön tarkoitettua valtakunnallista tietojärjestelmäpalvelua johon sisältyvät sähköiset sosiaali ja terveydenhuollon lääkemääräykset ja asiakastiedot

olen aiemmin puhunut paljon uudenmaan liikenneongelmista ja tarpeellisista investoinneista mutta nyt otan esiin kaksi uudenmaan kansanedustajien yhteistä talousarvioaloitetta

täällä on paljon keskusteltukin jo aiemmin tästä määrärahan osoittamisesta joukkoliikenteen palveluiden ostoon ja kehittämiseen

tämä supistaa lähijunaliikenteen vuoroja lahden ja karjaan suuntiin mikä on vastoin kuntien ja valtion liikenne ja ilmastopoliittisia linjauksia

sitten toinen tärkeä uudenmaan kansanedustajien yhteinen aloite on määrärahan osoittaminen kehä ivn suunnitteluun pääkaupunkiseudulla

eli hankkeen toteutumisen ansiosta nykyisen kulomäentien liikenneturvallisuus paranee liikennevalojen ja kahden ajoradan myötä sekä meluhaitat vähenevät ja uusi tieyhteys lentoaseman pohjoispuolella mahdollistaa alueen maankäytön kehittämisen kehä iiin liikennemäärien kasvu hidastuu sekä sen rinnakkaisteiden liikennekuormitus vähenee ja joukkoliikenteen toimintaedellytykset paranevat ja myös kevyen liikenteen yhteydet paranevat koko kehä ivn varrella

meillä oli myös hyvin monta muuta talousarvioaloitetta joita en nyt käy läpi mutta näissä aloitteissa olin ensimmäinen allekirjoittaja

mutta haluan kyllä vielä sen verran palata tähän ongelmaan kun uudenmaan alueella ovat niin pienet ne tiemäärärahat ja suurin piirtein perusteiden peruskunnosta ei pystytä pitämään huolta ja nyt odotetaan hyvin paljon asukkaitten puolelta että kunta rupeaisi rakentamaan näitä teitä mitkä pitäisi valtion rahoittaa

arvoisa puhemies

meillä on liikenneympyrä koskenmäen ja nahkelantien risteysalueella tuusulassa ja se on niin tukossa että me emme pysty sitä maankäyttöä kehittämään emmekä sille alueelle tarjoamaan uusia tontteja asukkaille

muistan kun asuntoministerinä oli vapaavuori niin silloin pidettiin suuri seminaari puurakentamisesta

siinä vaiheessa kyllä tuli tietoon että suomessa on sitä osaamista mutta sitten oli hyvin vähän näyttää niitä onnistumisia

kerta kaikkiaan kun risteys on niin että siinä on neljään suuntaan liikenne ja siinä on suurin piirtein kilometrin matka aina jonoa joka suuntaan se on kohtuutonta työssä käyville ihmisille että aamuin illoin joutuvat odottelemaan puolisen tuntia yhdessä risteyksessä ennen kuin pääsevät sitten siitä eteenpäin ja voivat jatkaa työmatkaansa niin että pääsevät kotiin

meillä olisi puuta mistä rakentaa ja varmasti meillä on puurakentamiseen osaajiakin mutta jostain kummasta syystä tämä asia ei ole lähtenyt etenemään niin kuin sen olisi pitänyt

nyt hallitusohjelmassa on kyllä työ ja elinkeinoministeriön alaisuudessa toteutettava metsäalan strateginen ohjelma ja siinä on nimenomaan yhdeksi kärkihankkeeksi nostettu tämä valtakunnallinen puurakentamisohjelma tämän hallituskauden ajaksi

samanaikaisesti liikennemäärät ovat kasvaneet huomattavasti

uudenmaan tiemäärärahojen tiukka rahoitus on jo uudenmaan kehityksen jarruna

niukoilla perustiemäärärahoilla pitää rahoittaa muun muassa tiestön hoito ja ylläpito sekä liikenneympäristön parantaminen

tällä hetkellä alueella on useita toteutusta odottavia hankkeita joilla parannettaisiin liikenneympäristöä

tämä vaikeuttaa myös kuntien väestön ja työpaikkaomavaraisuuden kasvua

helsingin alueen seutukunnissa ei ole riittävästi jalankulku ja pyöräteitä

tämä aiheuttaa sen että monien oppilaiden koulutie on vaarallinen ja heidät kuljetetaan autokyydillä kouluun

pidän erittäin tärkeinä ja kiireellisinä hankkeina helsingin ja uudenmaan kansanedustajien neuvottelukunnan yhteisiä talousarvioaloitteita kaupunkiradan jatkamisesta helsingistä riihimäelle sekä kehä ivn suunnitteluun esitettyjä määrärahoja

risteys on ollut jo pitkään tukkoinen ja pahenevat ruuhkat ovat jatkuva keskustelunaihe kunnassamme

hankkeen toteuttamisella on jo kiire

lisäksi tein talousarvioaloitteen määrärahan osoittamiseksi kevyen liikenteen turvallisuutta parantavaan hankkeeseen

sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä on jättänyt erinomaisia talousarvioaloitteita muun muassa joukkoliikenteen tukemiseen teemahankkeisiin sekä perustienpitoon ja perusradanpitoon

arvoisa puhemies

kaikki esittämäni hankkeet tukevat hallituksen ilmastopoliittisia tavoitteita eli päästökaupan ulkopuolisten kasvihuonekaasujen vähentämistavoitteita

arvoisa puhemies

olen erittäin tyytyväinen että tällä hetkellä perusväylänpitoon kumminkin yritetään saada tämän hallituksen aikana lisää määrärahoja mutta täytyy toki tunnustaa se että määräraha on tällä hetkellä riittämätön

täytyy nyt luottaa vain siihen että löydetään rahoitusta jotta saadaan parannettua meidän perustienpitoa ja sen myötä myös liikenneturvallisuutta

arvoisa puhemies

edustaja pekkarisen kanssa olen samaa mieltä siitä että meidän täytyy löytää rahoitusvaihtoehto jolla me pystymme toteuttamaan nämä tärkeät liikennehankkeet

paljon on puhuttu siitä että tämmöinen infra pankki sanottaisiinko näin olisi mahdollisuus

mutta se on aina sitten mistä se rahoitus siihen löydetään

pidän nyt äärettömän tärkeänä kumminkin että tällä erää pystytään jonkun verran suuntaamaan niitä rahoja perusväylänpitoon ja saadaan myös raideliikennettä parannettua

äärettömän tärkeätä on että pystytään kumminkin tästä liikenneturvallisuudesta huolehtimaan ja pasilariihimäki yhteyttä parantamaan

samoin sitten tämä pisara rata on semmoinen suuri hanke mikä tässä puhuttaa hyvin paljon mutta uskon että se on tarpeellinen hanke ja sitä pitää viedä eteenpäin

todella se lohkaisee suuren määrärahan näistä tulevista liikennehankkeista mutta hyödyt ovat varmaan ihan oikeat tähän investointiin nähden